mutta pidän sitä kuitenkin esimerkiksi sairaanhoidon erikoissairaanhoidon ja myös sosiaalihuollon näkökulmasta oikeudenmukaisena että kansansairauksille on myös annettu tietyt kertoimet ja esimerkiksi dementia ja syöpäsairaudet ovat saaneet suuren kertoimen

kuten täällä pohjois savon sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja kansanedustaja rossi tietää niin nämä ovat niitä sairauksia jotka sitten kuntien rahoja myös merkittävällä tavalla syövät

en tiedä onko se sitten kovin suuren kehumisen tai maininnan arvoinen asia että esimerkiksi pohjois savo on sairastavuusindeksillä mitaten suomen sairain maakunta

mutta se perustuu siihen että kunnat tarvitsevat siellä enemmän rahaa yliopistollisen sairaalan antamaan hoitoon ja sen takia pidän sitä järjestelmää oikeudenmukaisena

kun täällä nostettiin esille se että monet kasvukeskukset ovat tässä valtionosuusuudistuksessa voittajia niin jos se pitää paikkansa toivotaan että nämä kasvukeskukset jatkossakin pärjäävät hyvin sillä mitä enemmän kunnat leipovat tässä maassa rahaa sitä enemmän tätä verotulojen tasausjärjestelmän rahaa on sitten käytettävissä näillä pienemmilläkin kunnilla niin että ei kannattaisi kovin kateellinen olla eikä vertailla keskenään että pärjääkö joku hyvin vai huonosti

arvoisa puhemies

jos me ajattelemme jätevesien suurimittakaavaista puhdistamista niin eräs käytännön ongelma mikä kuntien välisessä yhteistyössä on noussut esiin on se että seutukunnallisesti hyvä jätevesien puhdistamisjärjestelmä on kuntien päätöksestä kiinni

mitä paremmin kunnat pärjäävät kokonaisuutena ottaen suomessa sitä paremmin kaikilla tulee menemään niin että tämäkin pitäisi rehellisesti tunnustaa

ylä savossakin oli hyvä hanke jossa olisi tehty useamman kunnan yhteinen jätevedenpuhdistamo joka olisi ollut tehokkaampi ja vesistöjen kannalta parempi ratkaisu kokonaisuudessaan

jos jotakin vesihuoltolakiin ja ympäristönsuojelulakiin pitäisi muuttaa niin tämä asia pitäisi ehdottomasti saada joko seutukunnalliseksi tai sitten maakunnalliseksi niin että ratkaisut olisivat sitten kokonaisuutta katsovia eivätkä yksittäisen kunnan ja joidenkin ryhmien siellä esille nostamien intressien näkökulmasta ratkaistuja

en malta olla vertaamatta mallia ruotsiin jossa se on samantapainen mutta siellähän yhteisövero ja kiinteistövero menevät valtiolle muilta osin paitsi asuntojen kiinteistövero menee kunnille

arvoisa puhemies

tässä uudistuksessa ministeri sitten tämän kuulemiskierroksen jälkeen poisti vesivoiman ja tuulivoiman kiinteistöverojen menemisen tänne tasausjärjestelmään

hyvin yleinen valituksen aihe kunnissa on suomessa se että erikoissairaanhoito on kallista ja se maksaa ja kuntien talousvaikeudet pistetään yleensä tämän syyksi

minun mielestäni on näitten hallintouudistusten seassa erittäin myönteinen asia että me näemme suomen eduskunnassa tällaisen lain joka käsittelee ihmisten todellista hätää

mutta jos tämä järjestelmä jatkossa osoittaa uudistamisen tarpeen merkkejä nimenomaan syrjäisempien kuntien ja pienten kuntien kohdalla varsinkin kun tulevat nämä erva alueet joille sitten tämä rahoitus menee jopa kokonaisuudessaan niin että se korostaa kapitaatiomallissa tätä sairastavuutta niin silloin saatetaan joutua suomessakin siihen tilanteeseen että tätä kiinteistöveroa joudutaan uudelleen arvioimaan ja esimerkiksi tämä ruotsin mallin mukainen arviointi jossa asuinhuoneistot ja asuintalot antaisivat sitten kunnille sen kiinteistöveron mutta nämä julkiset rakennukset ja muut sitten menisivät valtion pooliin josta se ohjautuu valtionosuusjärjestelmään on minun mielestäni aivan mielenkiintoinen ajatus sillä mitä enemmän tästä verotulojen tasauksesta irrotetaan erinäköisiä verokomponentteja niin sitä epäselvemmäksi ja epäoikeudenmukaisemmaksi se väistämättä tulee

tällä kertaa kyseessä on elinsiirtojen turvallisuus ja laatu sekä suomessa että tietenkin koko eun alueella koska on oletettavaa että tämä elinsiirtotoiminta toimii sitten jatkossa aika lailla maan rajoista välittämättä

kuitenkin näkisin että johonkin meidän täytyy ankkuroida tämä laatukysymys ja nimenomaan tämä laki on minun mielestäni laatu ja varmistinlaki

ehkä on näinkin pienessä maassa pidettävä erittäin järkevänä sitä että elinsiirtotoiminta on keskitetty hyksiin koska on liian paljon resursseja vievää ja liian kallista jos sitä ruvetaan harjoittamaan näin pienessä maassa monessa eri paikassa

on myös huomioitava hyvin tärkeä tässä laissa korostettu seikka että tämä on julkisen tervey denhuollon toimintaa koska kyseessä kun puhutaan ihmisen kehosta ja sen osista on hyvin arkaluontoinen asia

nämä periaatteet ovat hyvin tärkeitä muun muassa sen takia mihin edustaja virolainen viittasi että tämä toiminta on lainmukaista ja se on erittäin vahvasti kontrolloitua jolloin kaikki väärinkäytökset joita kansainvälisillä kentillä esiintyy paljon pystytään suomessa ja mielellään myös eun alueella torjumaan täysin

haluaisin vielä sen tuoda esille puheenvuorossani että on hyvä että nyt on varmistunut lastenklinikan uudelleenrakentamisen rahoitus koska nimenomaan lasten kohdalla elinsiirtotoiminta on myös erittäin usein suomessa tapahtuvaa ja sen takia myös keskittäminen tässäkin suhteessa on täysin oikea toimenpide

suomalainen erikoissairaanhoito ja terveydenhuolto on tietenkin kallista mutta ne ihmiset jotka joutuvat sitten todelliseen hätään osaavat varmasti arvostaa sitä miksi he ovat veroja maksaneet

kyllä se jo kuvastaa kuinka laadukasta työtä suomessa tehdään ja miten tähän asiaan on todella panostettu koska tällaisiin lukuihin ei voida päästä ilman että koko tämä ketju toimii moitteetta ja laatu on varmistettu

tätä presidentin puhetta tietenkin jokainen tulkitsee omalla tavallaan mutta ainakin itse näin siinä aika paljon symboliikkaa

tämä voi myös neuvostoehdotus hyväksytä asia lähetetään sosiaali ja

meillä ei nyt ehkä ole asenteet aivan kohdallaan meiltä valuu paljon yrityksiä maarajojen ulkopuolelle meidän kilpailukykymme on kyseenalainen tällä hetkellä

minun mielestäni tämä symboliikka on kohdennettava ehkä viimevuotisiin tapahtumiin joissa suomessa on ollut vallalla kulttuuri jossa mitataan etuja itselle kun se on mahdollista tavalla joka ei välttämättä ole lainvastaista mutta joka menee hyvin helposti niin sanotulle harmaalle alueelle eli joudutaan keksimään juridisia konsteja joilla tämä asia saadaan näyttämään lain mukaiselta

ehkä niitä suurimpia ongelmia mitä ainakin itse olen tarkastellut talouselämässä en ole kyllä vielä tähän mennessä ymmärtänyt täysin sitä logiikkaa ovat nämä ylisuuret bonukset palkkiot ja optiot

totta kai ne ovat amerikasta tulleet ja niitäkin voidaan perustella kilpailukyvyllä ja kansainvälisellä käytännöllä mutta ne ovat juuri johtaneet siihen että omalla tavallaan sellainen henkinen ilmapiiri että me pystyisimme kansakuntana tekemään ratkaisuja joilla me parannamme omaa kansallista kilpailukykyä on tullut vuosi vuodelta vaikeammaksi

eli nämä herrat jotka tätä työtä ovat tehneet siinä määrin ettei se ole enää kohtuudella ymmärrettävissä ovat vaikeuttaneet suomalaisia työmarkkinaratkaisuja

on paljon parempi yrityselämässäkin maksaa toimitusjohtajalle kunnon palkka ja vaikka siihen asunto autoetu mitä tahansa ja sitten verottaa sitä sillä veroprosentilla jonka kulloinkin eduskunta säätää

mutta kaikki ylisuuret palkkiot jotka ylittävät vuosipalkan ovat ylimääräisiä eikä niillä voi olla kannustus eikä sitoutusvaikutuksia

yleensäkin yrityksessä kun puhutaan palkkioista ja bonuksista ja erinäköisistä järjestelyistä niiden pitäisi järkevällä tavalla koskea koko henkilökuntaa

mutta presidentti niinistön ulostulo minkä hän on tehnyt on minun mielestäni kuten edustaja zyskowicz täällä sanoi ollut arvokas linjakas ja se on toiminut symboliikan tavoin esimerkkinä sille että me noudattaisimme jatkossakin kohtuutta palkkamalttia ja sitä kautta rakentaisimme suomelle parempaa tulevaisuutta

arvoisa puhemies

on aika luonnollista että suomi on ainakin euroalueen kovan kiinnostuksen kohteena sen takia että ervvn käyttöönotto vaatii yksimielisyyden

sen takia tämä tilanne onkin siinä mielessä mielenkiintoinen että asiantuntijoitten lausunnot menevät niin täydellisesti ristiin että oikeastaan jokainen joutuu itselleen etsimään perusteita minkä takia muodostaa mielipiteen olipa kyseessä sitten yksittäinen edustaja tai puolue

itse tutkin suomen pankin tilastoja joihin nyt ainakin jossain määrin pitäisi voida luottaa

löysin sieltä aika mielenkiintoisia lukuja suomalaisen rahatalouden kytköksistä ulkomaailmaan eli käytännössä siihen kuinka paljon me olemme saamassa suomen rajojen ulkopuolelta

monesti meidän puolustuksessa puhutaan uhkakuvista ja ne ovat varmaan vuosien saatossa aika lailla muuttuneet sen takia että venäjä on tänä päivänä meidän merkittävä kauppakumppani ja venäjän intressit eurooppaan ja maailmalle ovat kauppapoliittisia ja näin ollen itämeri on tänä päivänä enemmänkin kauppameri kuin se olisi jonkinlainen uhka mikä entisinä aikoina sen todettiin olevan

mutta kaiken todennäköisyyden ja järjen mukaan tämä ei voi olla minkään näköinen uhka sillä kenenkä intresseihin voi tänä päivänä enää liittyä tanskan salmien sulkeminen

sen takia kauppapolitiikka ja laajentunut kauppa maailmassa on yksi suurimpia rauhan takeita isojen merkittävien valtioiden kohdalla ja toivotaan että tämä kehitys jatkuisi ja sitähän euroopan unioni on mitä merkittävimmässä määrin ollut eteenpäin viemässä

jos me ajattelemme sitä tosiasiaa minkä kimmo sasi jo tässä tilaisuuden alkupuolella toi esille että suomi elää viennistä ja meidän viennistämme vähän yli puolet kohdentuu sitten eu alueelle voisikin kysyä minkä takia suomi on menestynyt niin hyvin kuin viime vuosikymmeninä on menestynyt siitäkin huolimatta että viime vuosina meidän investointitasomme teollisuudessa on ollut heikompi kuin se on ollut esimerkiksi ruotsissa ja saksassa ja me elämme velaksi

sen verran haluaisin kuitenkin arvioida tätä tilannetta kun haemme pohjoismaista yhteistyötä monessa eri mielessä että se on strategisesti tärkeä linjaus ja koska kuulumme eurooppaan ja euroopan unioniin niin aina kun me puhumme yhteisestä turvallisuus ja puolustuspolitiikasta me väistämättä törmäämme silloin natoon ja nato järjestelmiin ja nato yhteensopiviin järjestelmiin

se tekijä minun käsittääkseni on ollut ahkeruus osaaminen luotettavuus eli suomalaiset ovat pitäneet sopimuksista kiinni he ovat olleet kansainvälisesti luotettava kumppani

sen takia ainakin itse kannatan näitten takausten lisäämistä koska minä näen että sillä linjalla mikä viime vuonna heinäkuussa on aloitettu ja mitä on tänä keväänä jatkettu meidän pitää olla tässäkin suhteessa luotettavia ja näyttää sitä samaa esimerkkiä mitä suomalaiset yritykset näyttävät maailmalla

ja se on täysin ymmärrettävää että meidän suhtautumisemme natoon on ristiriitainen koska suurin osa suomalaisista vastustaa natoon liittymistä enkä itsekään kuulu nato intoilijoihin eikä tämä puhe tarkoita sitä että meidän pitäisi suoraan liittyä natoon mutta aivan oikein tämänkin mahdollisuuden pitää ainakin keskusteluissa olla esillä vaikka tämä hallitusohjelma ei sitä tule eteenpäin millään tavoin viemään

ja kun siihen lisätään ne riskit ja tavallaan ulkona oleva raha eli saamiset niin ainakin itse päädyn itsestään selvänä pitämään että me myönteisesti suhtaudumme asiaan

sen verran vain tästä natosta että kun sitä pidetään huonona monessa mielessä ja joka kerta nähdään uhkakuva mennäänpä sitten harjoittamaan yhteistä ilmavalvontaa islantiin mitä tahansa niin joskus voisi arvioida ja julkisesti puhua myös jostakin positiivisesta mitä nato tuo tullessaan

se on taannut monella tavalla erinäköisiä rauhanprojekteja ja siinähän suomen pitää olla mukana sekä eun että ykn kanssa nato yhteensopivien koulutusten ja harjoitusten myötä

ihan pieni esimerkki vain siitä mitä tämä saattaa pienille ehkä muuttotappioista kärsiville maakunnille merkitä on rissalassa alkava nato joukkojen nrf toimintaan liittyvä koulutus

sitaatti täältä lehdestä

ensimmäisen kerran ilmavoimien historiassa kansainvälisiin tehtäviin koulutetaan henkilöstöä jo varusmiespalveluksen yhteydessä

minusta tämä on hyvin positiivinen ja iloinen uutinen itä suomelle että tällaistakin tapahtuu ja nato on tietyllä tavalla osasyyllinen siihen että karjalan lennosto johtaa ja suunnittelee valmiusyksikön koulutuksen

asian valmistelu tosin on vielä kesken

edustaja filatov täällä hyvin toi esille mikä tämän koko uudistuksen perusta on ja ainakin itse pidän edelleen opposition väitteestä huolimatta oikeudenmukaisena että valtionosuus kohdennetaan niille ihmisille jotka sitä tarvitsevat joko terveydenhuollon muodossa tai sitten hoivan tai hoidon muodossa

ja näin ollen kun tätä uudistusta on tehty joutuu kysymään mihinkähän ihmeen kriteereihin tämä entinen valtionosuusjärjestelmä on perustunut kun siitä ei kukaan ole minun käsittääkseni saanut selvää

kun edustaja kiviranta totesi että lupasin täällä lisää harkinnanvaraisia valtionosuuksia niin sitä minä en ole tehnyt mutta olen pohtinut että jos yhteistä halua löytyy jos jossakin päin suomea joissakin kunnissa on kohtuuttomia vaikeuksia niin periaatteessa on mahdollista nostaa harkinnanvaraista valtionosuutta

mistään lupauksesta ei ollut kysymys mutta näitä joutuu aina pohtimaan koska me emme tiedä minkälaisia ongelmia tulevaisuudessa missäkin kunnassa tulee olemaan ja sen takia on hyvä tässä salissa käyttää myös ennakoivia puheenvuoroja

arvoisa puhemies

luomu ja lähiruoka ovat hallitusohjelman painopisteitä

arvoisa puhemies

luulisin että suomalaisen yhteiskunnan ja ehkä laajemminkin euroopan unionin suurimpia turvallisuusuhkia tällä hetkellä ovat syrjäytyminen terrorismi ja sähköverkkojen totaalinen alas romahtaminen

pitäisikö elintarvike ja liha alan lainsäädäntöä liberalisoida siten että vastuu tuotteista siirtyisi omavalvonnan kautta enemmän tuottajille

näin lähiruokaa saataisiin helpommin paikallisiin luomu ja elintarvikemyymälöihin

täällä on puhuttu tästä fortumin myynnistä ja omavaraisuudesta energian suhteen elintarvikkeiden suhteen jotka ovat tärkeitä asioita mutta ellen aivan pahasti ole väärässä niin me olemme peruuttamattomalla tavalla sitoneet verkkomme jo nyt kansainväliseen järjestelmään

suomi ei ole enää yksin ja sen takia on tärkeätä huoltovarmuuden kannalta kuka tahansa sähköverkot omistaa että noudatetaan ehdottomasti sähkömarkkinalakia jossa on kovat velvoitteet verkon kunnossapidon suhteen ja monen muun suhteen

aina on tietenkin parempi että omistus olisi sinivalkoista mutta me emme voi unohtaa sitä tosiasiaa että suomi ei ole tässäkään mielessä yksin vaan me olemme erittäin vahvalla tavalla linkittyneet ulkomaailmaan ja ulkovaltoihin ja sen takia se pitää myös turvallisuuspolitiikassa

jotta keskusteluun päät

puhemiesneuvosto eli pysyväksi ja siellä hävitä ulkoasianvaliokunta jolle valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan että talous

lähellä tonavan pyysi tämän päivän syntymä yhdeksästoista asti

puhemiesneuvosto ehdottaa tamilit pannaan pöydälle kahdeksas helmikuuta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään samoin menetellään päivi

te asioitten kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi

eduskunnan seuraava täysistunnon perjantaina kahdeksas helmikuuta kaksituhattakolmetoista kello kolme

arvoisa puhemies

ministeri häkämies nosti esille tämän yhteisöveron

se on hyvin tärkeä asia kun ajattelemme tätä meidän verokilpailuamme mutta ehkä tärkeämpi asia olisi kuitenkin se että yritys ei maksaisi veroa jos pääomat ja voitot jäävät yritykseen

perustelen tätä sillä että tämä aiheuttaisi oman pääoman investointeja todennäköisesti pitkällä aikajänteellä lisäisi työllisyyttä ja lisäisi valtion verotuloja

hyvänä esimerkkinä tästä toimivat tällä hetkellä energiayritykset jotka todennäköisesti joutuvat aika lailla investoimaan maakaapeloinnin takia

arvoisa puhemies

tämä laki on hyvä ja se puuttuu niihin epäkohtiin ja niin sanotulla harmaalla alueella oleviin ongelmiin joita viime aikoina on nähty

omassa puheenvuorossani kyllä puuttuisin yhteen pieneen yksityiskohtaan

niiden pitää ehdottomasti olla luetteloitu ja niiden pitää olla reaaliaikaisia koska nämä ovat suuria sijoittajia ja he istuvat tiedon päällä puhuttiinpa julkisuudessa mitä tahansa

se on selvää että siitä seuraa sisäpiirisäädökset jotka estävät sitten tämän yhtiön tiedon hyväksikäyttämisen työeläkeyhtiöitten hallituksessa tai henkilökohtaisesti

mutta siihen liittyy vielä vähän suurempi jääviys ainakin omasta mielestäni koska toimialalla olevat pörssiyhtiöt noudattelevat käyrältään aika paljon samoja käyriä

jos istuu yhdessä yhtiössä niin tietää suurin piirtein miten toimialalla sijoitustoiminnan tuotto ja käyrät tulevat menemään ja tämä on semmoinen ehdoton asia jota pitää tarkkailla

arvoisa puhemies

hallitushan aivan oikein tavoittelee luomu ja lähiruuan menekin edistämistä ja tämä lähiruoka asia mihin ruohonen lernerkin kiinnitti huomiota koskee villisikojen osalta elävänä tarkastusta joka on pakollinen

mutta puuttuisin tähän lähiruokaan koska sehän tarkoittaa että ruokaa jalostetaan myös lähellä

se tarkoittaa sitä että työtä tuodaan lähelle jolloin kuljetukset puuttuvat ja erityisesti haluan kiinnittää huomiota lihan lähiruokakysymykseen ja myös naudan osalta

arvoisa puhemies

ensinnäkin täytyy kiittää korjausvelkatyöryhmää että se pääsi yksimieliseen näkemykseen

kun ensi keväänä sitten käydään hallitusneuvotteluja niin se varmistaa kohtalaisen varmasti sen että oikeasti näitä rahoja sitten lisätään tuonne perusväylänpitoon

eli lähiteurastus ja lähijalostus ovat äärimmäisen monen eri lakipykälän ja säädöksen takana ja kysynkin ministeri koskiselta onko mahdollista jollakin tavalla helpottaa edelleen sitä että me pystymme nautoja myös teurastamaan lähellä ja estämään sen että monen miljoonan euron arvosta vuosittain menee honkajoelle täysin elintarvikkeeksi kelpaavaa lihaa

on kaksi huolta mitkä tuolla itä suomen suunnassa on esitetty

valitettavasti näyttää siltä että nämä eivät seurustele keskenään eli tietyt liput eivät sitten käy kaikkiin autoihin ja sehän on asiakasnäkökulmasta erittäin suuri ongelma

arvoisa puhemies

täällä on salissa puhuttu määräävän markkina aseman väärinkäytöstä ja sen lähisukulaiseksi luokiteltavasta markkinoille tulon estämisestä

tämänkaltaisia täsmätoimenpiteitä jotka eivät kaada valtiontaloutta kannattaa minun mielestäni jatkossakin harkita koska kysymys on siitä kun pieniä volyymejä teurastetaan tai tuotetaan että silloin viranomaismaksut suhteessa per tuotettu kilo nousevat niin suuriksi että ne eivät pääse markkinoille

arvoisa puhemies

minusta se on täysin luonnollista että varsinkin pääkaupunkiseudulla missä asuminen on kallista ihmiset saavat asumistukea

vaikka tämä asumistuki sinänsä on hyvä ja ihmiset välttämättä tarvitsevat koska eivät he muuten tule toimeen siinä on semmoinen ongelma että se vain väistämättä menee vuokriin

arvoisa puhemies

oli mukava kuulla että ministeri suhtautuu turvetuotannon edistämiseen positiivisesti

ainakin itselleni tuli semmoinen tunne että kun tämä ympäristönsuojelulaki nyt uusitaan niin siinä todella pyritään siihen tilanteeseen että nolla ykkönen kakkonen jopa kolmonen saavat ne luvat eikä siitä tule tämmöinen valitusruletti

he joutuvat selviin ongelmiin asuntojen korkeitten hintojen takia korkeitten vuokrien takia ja sen takia tullaan kohta siihen tilanteeseen että kuinka paljon ja missä tilanteessa kannattaa tietyllä palkalla tehdä työtä koska saattaa olla houkuttelevampaa mennä asumistuelle ja toimeentulotuelle

mitä mieltä te arvoisa ministeri olette

sen takia tämä asumistuki tukimuotona on tarpeellinen ja hyvä sinänsä mutta kannattaisi joskus rakentavasti tässäkin salissa pohtia sitä voiko sitä jollakin muulla tavalla kompensoida koska se aiheuttaa näitä keskiluokalle erittäin suuria ongelmia erityisesti pääkaupunkiseudulla

tässä on tapahtunut selvä työn siirtymä aasiaan koska sieltä ostetaan halpoja tavaroita jotka ovat deflatoituneet ja työ on mennyt sinne ja meillä on korkea työttömyys

arvoisa puhemies

edustaja rehula piti hyvän puheen hallinnon uskottavuudesta ja luotettavuudesta

sehän on tänä päivänä ollut aika suurella koetuksella sillä kunnat ja valtio käyttävät surutta velkavipua ja eräännäköisiä verojärjestelyjä joilla ne välttyvät veronmaksusta

tämä on erittäin suuri rakenteellinen ongelma ja hallitus on näitä yrittänyt lähteä korjaamaan mutta niin kuin me olemme nähneet niitä on erittäin vaikea saada läpi myös neuvottelemalla koska me joudumme väistämättä sitten sille tielle että jotakin kun korjataan niin joku tietenkin silloin kärsii

nimenomaan kun julkisyhteisöt tällä tavalla esimerkkiä näyttäen sitten tätä verosuunnittelua tekevät se on kyllä todella semmoinen asia mihin on puututtava

itsekin hieman ihmettelin edustaja virtasen negatiivista näkemystä

itse kyllä uskon työeläkeyhtiöitten hallituksiin ja siihen että he sijoittavat näitä pääomia niin sijoittivatpa minne tahansa että työeläkkeet sitten voidaan maksaa

edustaja heinäluoma täällä hyvin avasi tätä talouspolitiikkaa ja ainakin itse tarkastelen tätä talouspolitiikan pitkäaikaista kehitystä suomen vaihtotaseen kautta

ja kuitenkin tämän palveluntarpeen pitäisi ratkaista mikä on soveliain paikka ja se ei suinkaan aina ole koti